nämä martin luther kingin sanat ovat hyvin totta myös tänään kun puhumme yhteisestä painajaisesta nimeltään rasismi

arvoisa puhemies

me kansan vapailla vaaleilla valitsemat kansanedustajat emme voi sulkea korviamme ja ei emme voi vaieta

tässä on kyse ihmisyydestä ja tässä asiassa edunsaajana on jokainen ihminen

kansanedustaja julistaa taistelun monikulttuurisuutta vastaan

olemme nähneet videon siitä kuinka aikuinen opettaa lasta lyömään erilaista ihmistä

meillä aikuisilla on valtava vastuu

meillä on valitettavan monta esimerkkiä historiasta valitettavan traagisia esimerkkejä historiasta siitä mihin vihapuhe johtaa

me emme voi unohtaa historiaa emmekä me voi menettää inhimillisyyttä

sellaisesta poliitikosta joka menettää kykynsä asettua toisen ihmisen asemaan ei ole paljoa hyötyä

nyt on aika päivittää äärijärjestöjen riskiarvio ja selvittää tarkasti millä tavalla lainsäädäntöä voidaan parantaa jotta ääriliikkeiden väkivaltaisuutta voidaan ehkäistä ja estää

se ei ole oikein

kenenkään ei pidä joutua pelkäämään siksi että puhuu omaa äidinkieltään joka on suomen virallinen kieli

arvoisa puhemies

myös tasavallan presidentti sauli niinistö on tuominnut rasistisen väkivallan selväsanaisesti ja todennut että turhautuneisuus tai kritiikki pitää osoittaa poliitikoille ei viattomille ihmisille

jokainen meistä voi omalla toiminnallaan näyttää että suvaitsevaisuus voittaa vihan ja jokainen meistä voi näyttää että rasismi ei ikinä voita sitä tosiasiaa että me kaikki ihmiset olemme samanarvoisia

siinä ei ole kyse politiikasta vaan oikeasta ja väärästä siitä että poliittiset puolueet lähettävät selkeän viestin että suomessa ei sallita kenenkään ihmisarvoa alentavaa toimintaa tai puhetta

arvoisa puhemies

ei mennyt kovin pitkä aika kun sieltä tuli tyttö hänen nimensä oli charlotte ja hän huitoi että tule mukaan ja pian me olimme hyppimässä hyppynarua nauroimme oli hyvä olo

toinen opetus on se että kun teemme näin ihminen kokee olevansa osa yhteiskuntaa jolloin hänen on helpompi pärjätä ja enköhän itse ole siitä aika lailla elävä esimerkki

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt koko eduskunnalla on mahdollisuus tehdä sama ja lähettää selväsanainen viesti

vaikenemisen aika on ohi

arvoisa puhemies

tarkemmat korvat varmasti kuulevat myöskin perussuomalaisissa että tarjoamme yhteistyön kättä koska nämä ovat sellaisia asioita jotka koskettavat meitä kaikkia suomalaisia

mutta kun aikaa ei ole mennyt kovin kauan puhutaan muutamasta viikosta niin ei voi olla kuitenkaan muistelematta tätä vaalikampanjaa jota perussuomalaiset omalta osaltaan kävivät niin tv mainoksensa kautta kuin oman maahanmuuttopoliittisen ohjelmansa kautta

meille on todella tärkeää että linja on sellainen tulevaisuudessa että myöskään toimeentulotuen varassa olevia maahanmuuttajia ei sijoiteta ympäri suomea ja lopetetaan puhe tämmöisestä koheesion rikkomisesta koska siinä kyllä suomi ei mene yhtään eteenpäin päinvastoin se on ikävää vastakkainasettelua

eli yhtä lailla yhdyn edustaja lindtmanin puheenvuoroon siinä että kiitos että hallitusneuvotteluissa toivon mukaan tulee semmoisia ratkaisuja jotka parantavat suomalaista yhteiskuntaa eivätkä aseta tätä vastakkainasettelua

arvoisa rouva puhemies

olen täysin samaa mieltä täällä muiden edustajien kanssa tästä erittäin suuresta leikkausmäärästä joka valittavasti kohdistuu myöskin meidän luonnonsuojeluun

ja siinä vaiheessa kun yläasteikäinen poika tulee kiittämään eduskunnassa käydystä keskustelusta niin uskon että myös me kansanedustajat olemme oikealla tiellä

siltä osin vielä kerran haluan kysyä hallituksen tahtotilaa puuttua näihin ääriliikkeisiin tietenkin rasismiin samanaikaisesti mutta myöskin kaa onko asialle näiden nää että päivitetäänkö ääriliikkeiden riskiarviota

arvoisa puhemies

tässä paitsi tutkijoita taloustieteilijöitä niin kuunnellaan ihmeessä myös niitä ihmisiä jotka tekevät töitä näiden lasten kanssa päiväkodeissa mitä he kertovat tästä minkälaisia mielipiteitä heillä on

varhaiskasvatuksen yhteys oppimistuloksiin ja pärjäämiseen myöhemmin on ollut hyvin selkeää ja tämä mahdollisuus yhtä lailla otetaan lapsilta pois

ja työelämän epävarmuutta ei pidä millään tavalla tuoda tavalla jolla nyt tuodaan mukaan myös lasten elämään

arvoisa puhemies

ehkä tässä vaiheessa vastaisin että hallituksella on ollut myös arvovalinnan paikka tehdä toisentyyppisiä päätöksiä

omasta lähtömaastani olen itse syntynyt afganistanissa voin kertoa tässä koko salille että se työ mitä suomalaiset ovat afganistanissa tehneet on ollut korvaamatonta

tämä on tärkeä viesti ja toivon arvoisa hallitus valtiovarainministeri stubb että ymmärrätte minkälaisen maineen ja kolauksen tämä jättää suomalaisen yhteistyön ja kehityksen politiikalle

arvoisa rouva puhemies

nyt on muutenkin tulossa useita uudistuksia hyvin nopealla aikataululla enemmänkin tarvittaisiin nyt siirtymäaikaa näille oppilaitoksille ja ennen kaikkea työrauhaa

onko teillä hallituksella olemassa edes jonkinlaista kokonaisohjausta siitä mihin päin ollaan menossa

oletteko sitä mieltä että lähiopetusta vähentämällä ammattitaito säilyy samalla tavalla

valitettavasti jokainen meistä tietää ja tuoreelta muistilta muistaa minkälaiset koulutusleikkaukset täällä on tehty kuinka massiiviset kuinka suuret

kyllä yliopistot ymmärtävät mitä rakenteellinen uudistus tarkoittaa kyllä ammattikorkeakoulut ymmärtävät mitä rakenteellisella uudistuksella tarkoitetaan mitä yhteistyöllä tarkoitetaan

tämä on kohtuuton paketti tämä on väärin tämä on epäoikeudenmukainen ja tästä kärsivät ennen kaikkea suomalainen tulevaisuus ja suomalaiset nuoret

arvoisa puhemies

hyvä ministeri vähän aikaa sitten tästä ei ole kuin muutama viikko vietettiin asunnottomien yötä ja siellä oli kymmeniä ihmisiä paikalla mutta asunnottomia meillä on suomessa tuhansia

siinä voi miettiä mikä osa jää lasten harrastukseen ruokaan ynnä muihin menoihin

asuntojen rakentamisen ja kohtuuhintainen asumisen ei pitäisi olla yhden hallituksen tavoitteita vaan hallituksesta toiseen meidän tärkeitä kärkitavoitteita

pidän tätä toimintatapaa jolla ara asunnoissa asuvien tulorajoja palautetaan sitä että se tulee pelkkänä asetuksena eduskunnan ohi erittäin huonona asiana